onneksi meidän korkea asteemme kenttätoimijat ovat hyvin innoissaan ja näkevät ennen kaikkea merkittäviä mahdollisuuksia luoda avata uusia markkinoita

joissakin maissa on käytössä niin sanottu odotushuonelaki

sen mukaan poliisi voi soveltaa sakkojen sijaan voimakkaampia toimivaltuuksia ja pakkokeinoja sellaiseen aineeseen joka on otettu prosessiin lääkelaitoksella

esimerkiksi ruotsissa norjassa ja tanskassa on huumeiden käytön suhteen samankaltainen tilanne kuin suomessa mutta säädöksissä on erilaisia elementtejä

arvoisa puhemies

alkuvaiheessa todennäköisestikin kansainväliset opiskelijamäärät lähtevät laskuun koska on selvää että osa oppilaista jotka opiskelevat oppilaitoksissamme on tullut juuri sen ilmaisen koulutuksen perässä

tytöistä ja naisista ei ole valitettavasti vastaavan laajuisia mitattavissa olevia tietoja mutta ei ole mitään erityistä syytä olettaa että heidän tilanteensa olisi mitenkään ratkaisevasti parempi kuin miehillä

miten nopeasti asiantuntijat pääsevät yhteisymmärrykseen että aine on vaarallinen miten nopeasti hallinnon rattaat pyörivät millä tasolla luokittelusta ja rangaistuksista päätetään tehdäänkö päätöksiä esimerkiksi jossakin virastossa ministeriössä vai tarvitaanko siihen parlamentin käsittely

rahoituslaki voidaan viedä läpi kun se on täällä hyväksytty pienellä asetusmuutoksella

tästä herääkin kysymys miksi suomen pitää antaa eu ja eta maiden ulkopuolelta tuleville nuorille ilmaiseksi huippukoulutusta

nuorten liiallinen energiansaanti erilaisista sokerituotteista muodostaa liian vähäisen liikunnan kanssa aikapommin joka uhkaa räjähtää käsiin samaan aikaan kun huollettavien osuus väestöstä muutenkin kasvaa eläköitymisen myötä

ne on käsitelty talossa kahtena erillisenä lakina ja ne toimivat myöskin erillisinä

poliisimme ovat hyvin koulutettuja

rahoituslaki puuttuu juuri siihen

rahoituslain tavoitteena on palkita suorituksista ja niistä vaikutuksista eli näin ollen nopeuttaa opiskeluaikoja

arvoisa puhemies

myös suomalainen nuori tulee hyötymään pitkällä tähtäimellä siitä että meidän korkeakoulukenttämme joutuu samalla pohtimaan sitä millä tavalla tehdään opinnoista entistä laadukkaampia

on hyvä että hallitus on käynnistänyt lainvalmistelun jonka tavoitteena on että uusia huumausaineita voitaisiin kansallisesti määritellä asetuksilla huumausaineiksi

samaan aikaan kun meidän järjestäjäverkkoa koskeva laki ei mennyt läpi se tarkoittaa sitä että kunnilla on se päätösvalta siitä minkälainen verkko meillä tulee olemaan

arvoisa puhemies

tästä hyötyvät ennen kaikkea suomalaiset opiskelijat

södermanin ajatus näistä videotallenteista on varmasti perusteltu ja on syytä meidän siellä lakivaliokunnassa ottaa pohdintaan mitä lisäarvoa se toisi näihin meidän käsittelyihimme

toivon että meidän koulutuskenttämme lähtee innolla avaamaan markkinoita lisää

tämä laki on itse asiassa hirveän hyvä esimerkki siitä miten lainsäädännön avulla voidaan nopeuttaa käsittelyitä ja myöskin tehostaa toimintaa

tässä lähdetään näihin tarkasti rajattuihin riita ja rikosasioihin toimittamaan toisenlaisia menetelmiä ja tämä pääkäsittely toimitettaisiin lähtökohtaisesti vain asianomaisen vaatimuksesta lukuun ottamatta muutamia poikkeuksia ja sitten on käräjäoikeudesta suoraan hovioikeuteen mahdollisuus tehdä muutoksenhaku

kuitenkin niin kauan kun terveydenhuoltoa rahoitetaan verovaroista myös terveellisiin elämäntapoihin kannustaminen on poliittinen kysymys

on pakko todeta että on hienoa että ministeriöstä löytyy kykyä arvioida toimintamalleja ja niiden toimivuutta ja myös hakea niihin uusia ratkaisumalleja

koska ensinnäkin keksien ja karkkien välinen rajanveto on ollut osin hankalaa ja toiseksi valtio tarvitsee lisäverotuloja on perusteltua laajentaa veropohjaa kekseihin

tässäkin kohden totean että kun luki niitä lakitekstejä on hyvä että siellä ovat mukana olleet ne vaihtoehtoiset mallit edetä että on pohdittu sitä pitääkö seulontamenettelyä jatkokehittää ja niin edelleen

ottamalla tämän veron piiriin ne tuotteet jotka verotaulukossa kuvataan nimikkeellä makeat keksit ja pikkuleivät vohvelit ja vohvelikeksit tukitaan ainakin se porsaanreikä että vero voitaisiin välttää siirtämällä tietyt nykyiset suklaapatukat karkkihyllystä keksihyllyyn

se on hirveän hyvä meille valiokunnankin näkökulmasta että ne löytyvät sieltä perustelutekstien kautta

pitemmällä aikajänteellä loogisin ratkaisu olisi siirtyä verottamaan sokeria mikä kattaisi myös niin sanotun piilosokerin jota saadaan runsaasti esimerkiksi erilaisista valmisruuista ja eineksistä

näin päällisin puolin tarkasteltuna jatkokäsittelylupa näyttäisi olevan askel oikeaan suuntaan ja myös parantavan oikeusturvaa

on varmasti oikeusturvan kannalta hyvä että muutoksenhakutuomioistuimessa voidaan keskittyä niihin tapauksiin joissa on selkeästi sitä epäselvyyttä tai arvionvaraisuutta liittyen tulkinta ja harkintakysymyksiin

toisaalta tulee pohtia myös sitä voisiko verotuottoa käyttää terveellisen ruokailutottumuksen kannustamiseen esimerkiksi

kouluruuan laadullisen tason nostoon

siltä osin että siellä on kevennetty että ei lähdetä koko sitä tapausta avaamaan vaan avataan se tietty osa joka on riidan alla on mielestäni hyvin perusteltua että näin toimitaan jatkossa

lisäksi olisi hyvä palkita kuluttaja terveellisistä valinnoista kuten marjojen hedelmien ja vihannesten suosimisesta

myös tässä suhteessa kannustaisin hallitusta tutkimaan mahdollisuuksia luoda kirjaimellisesti myönteisiä porkkanoita kuluttajille

ensisijaisena tavoitteenahan meillä tuleekin olla tässä kohdin sanoa että ensimmäisessä tuomioasteessa pitäisi pystyä antamaan se kaikista paras tuomio ja toivon mukaan olisi sellaisia tuomioita joista ei tarvitsisi sitten lähteä valittamaan ne olisivat vedenpitäviä

näin kun katsoo sitten tätä tarkkarajaisuutta jollain tavalla tuli ilmi kun tätä tekstiä luki että tämä on aika tarkkarajaisesti selkeästi määritelty missä tapauksissa nämä uudet lainkohdat toteutetaan

arvoisa puhemies

täytyy ihan tässä kiittää puhemiesneuvostoa siitä että juuri tänä päivänä me saamme puhua lapsista ja kiusaamisesta

tänäänhän on kansainvälinen lasten oikeuksien päivä

edustaja heinonen nosti sen että tietyllä tavalla opettajat kyllä haluavat puuttua kiusaamiseen mutta eivät näe

ministerin ele lex palotie on äärettömän kaunis ele hänen muistokseen kun tiedämme miten paljon hän on lääketieteen saralla tehnyt ja miten hän viimeisinä vuosinaan antoi omia näytteitänsä lääketieteen hyödynnettäväksi

selvää on että alkuvaiheessa varmasti opiskelijamäärät lähtevät laskuun mutta mallit mitkä ruotsissa ja tanskassa ovat olleet ovat olleet erilaiset kuin suomessa ja siltä osin ei täysin voida lähteä vertailemaan suomalaista mallia tai ruotsin tai tanskan

biopankkilakia on tehty pitkään ja hartaasti ja siltä osin meillä on moni taho joka odottaa että pääsee töihin ja rakentamaan biopankkeja

lisäksi jos ajatellaan että meidän korkeakoulumme huolehtivat vetovoimatekijöistään voidaan kysyä miksi jos meillä on laadukasta maailmalla arvostettua koulutusta tarjolla siitä ei myös

esimerkiksi mannerheimin lastensuojeluliitto on nostanut esille sen että ei ole riittävästi huomioitu että kiusaamista tapahtuu yllättävän paljon myöskin päiväkodeissa

meidän pienet lapset oppivat jo sieltä sen kiusaamisen mallin ja me emme osaa riittävän hyvin päiväkodissakaan vielä puuttua siihen

tiedostamme tänään vain pienen osan siitä mikä tulevaisuudessa tulee olemaan normaalia potilaiden ja kansalaisten terveydenhoitoa

arvoisa puhemies

siltä osin täällä voi sanoa että opposition puolelta tuleva keskustelu on ihan oikeata koska meillä on monta palloa tällä hetkellä ilmassa

mustia ikinä lesken pystyssä muistaa edustaja eyn edustaja

tämä on ehkä semmoinen seuraava teema jota pitäisi lähteä nostamaan myöskin täällä eduskunnan puolella esille

siksi ajattelin paneutua puheenvuorossani siihen mitä kiehtovia ja meidän ihmisten terveyden kannalta uusia mahdollisuuksia biopankit tuovat

meillä on sote palloa meillä on täällä pääkaupunkiseudulla metropolihallintoa ja sen lisäksi meillä on kuntakentän uudistus

kun tehdään varhaiskasvatuslakiakin joka toivon mukaan tulee tänne tämän eduskunnan aikana niin toivon mukaan tämä päiväkotilapsien kiusaamisen estäminen ja eräällä tavalla semmoinen toisten suvaitseminen ja erilaisuuden hyväksyminen saataisiin myös kirjattua varhaiskasvatuslakiin

hot kymmenen e

meillä on sote vasta tullut tähän taloon ja eräällä tavalla sote ei ole vielä valmis eikä se ole vielä edes lainvoimainen joten siltä osin ei voida lähteä nyt sitten rukkaamaan tänne pykäliä koska ei tiedetä vielä onko se sote tämän kauden päättyessä

miten voimme saada vielä nykyistä tehokkaammin ennaltaehkäistyä sairauksia ja miten pystymme saamaan sairastuneet nopeammin terveiksi

myös kuntalaisten on äärettömän tärkeää ymmärtää minkälaista kuntaa he haluavat ja minkälainen on se kotikunta joka on se tulevaisuuden kunta

arvoisa puhemies

ensinnäkään ne leikki ikäiset tai lapset joissa on tapahtunut ylipainokehitystä eivät juo niitä oluita tai viinaksia

biopankit ovat askel kohti yksilöityä terveydenhoitoa joka tulee vaikuttamaan tulevaisuudessa monella tavalla elämäämme

siltä osin olette oikeassa että kyllä aikuisväestössä varmasti ne alkoholituotteet tuovat aika ison määrän niistä ylimääräisistä kaloreista niin että siltä osin aivan oikea näkökulma

jos täällä oli edustaja rantakangas huolissaan siitä että on sekaista niin ei se teidän kirjeenne tuonne kuntiin ole parempaa tehnyt vaan se on entisestään sekoittanut tilannetta

tässä kohdin on tärkeätä antaa työrauha kunnille tehdä selvitykset ja päätöksissä tulee ottaa huomioon minkälaiset kustannukset näistä eri vaihtoehdoista syntyy

lääketieteen tavoite kuten meidänkin tavoitteemme on se että me parannamme terveyttä ja saamme lisää vuosia

arvoisa puhemies

meillä on erittäin vaikeat talousajat ja siltä osin on perusteltua hakea eri vaihtoehdot joissa me voimme palvelut tuottaa nykyistä tehokkaammin ja paremmin

työttömyys turhauttaa tekemättömyys syrjäyttää jokainen kuukausi kotona vietettynä vie yhä kauemmaksi työn syrjään pääsemisen

kyllä siihen on varaa niin kaiken ikäisillä kuin kaikilla tuloluokilla

vapaaehtoistoiminta ja muu tekeminen pitävät kiinni arjessa ja myös tuovat sosiaalisen ulottuvuuden työttömän arkeen

meidän on tuettava tutkimustyötä jossa esimerkiksi kehitetään mikrosiruteknologiaa jossa sirutestillä voidaan tunnistaa muun muassa geenivirheeseen perustuva perinnöllinen sairaus

nyt kreikka pyytää apua ja eun valtiovarainministerit ovat päättäneet auttaa

toisena näkökulmana on yksilöity hoito sairaustilanteessa

miksi olemme tässä tilanteessa

välttämättä ei tarvitse velvoitetta olla vaan enemmänkin se että on oikeus ja yhtä lailla kun lakialoite toivon mukaan menee eteenpäin se on myös viesti meidän opettajille ja koulun henkilökunnalle että tämä aihe on tosi tärkeä

tässä katse on käännettävä myös ekphen joka on hyväksynyt konkurssikypsän kreikan valtion velkakirjat vakuudeksi rahoituslaitoksille jotka ovat lainanneet ekpn rahaa eteenpäin kreikan valtiolle

pankit ovat tehneet hyvät korkokatteet

jollain tavalla haluan uskoa ihmisen hyvyyteen ja haluun puuttua kiusaamistilanteisiin ja uskon että opettajilta löytyy se tahtotila ilman velvoitettakin puuttua kiusaamiseen koska se on myös heidän näkökulmastaan tarpeen

toinen syy on kreikan valheellinen talous

jos ajatellaan luokkatilannetta jossa on lasten välisiä kiusaamistilanteita niin siellä voi syntyä oppimisen näkökulmasta myös oppimisesteitä ja häiriötilanteita jolloin myös oppimistuloksiin voi syntyä ainakin yksittäisten oppilaiden näkökulmasta heikennyksiä

toivottavasti tulevaisuudessa voidaan potilaalle antaa juuri se oikea lääke kun pystytään tunnistamaan aivoista reseptorityypit ja sitä myötä antamaan täsmälleen oikea hoito ja lääkitys

näitä ne meidän lapset ja nuoret tarvitsevat

siltä osin voi sanoa että lainsäädäntöhän tuo omalta osaltaan niitä rajoja ja omalla tavalla sitten myöskin sitä rakkauttakin näitä meidän nuoria kohtaan

diagnostiikka tulee ehkä tulevaisuudessa nousemaan entistä merkittävämpään rooliin mikä tulee näkymään myös meidän toimintamme tasolla